täältä syrjäisestä suomesta katsottuna euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirja voi vaikuttaa ylireagoinnilta mutta valitettavasti tilanne muualla euroopassa on paljon pahempi kuin suomessa

poliittisista puolueista riippumatta me kaikki julistamme täällä vuorollamme kannattavamme joukkoliikennettä ja raideliikennettä ja koko maan kattavaa tasokasta liikenneverkkoa

mutta todellisuudessa tilanne on hallitusvastuun kantajista riippumatta jo vuosia ollut se että joukkoliikenteen osuus henkilöliikenteestä laskee ja rata ja tieverkko rapistuu

vuosikymmenten korjausvelka näkyy esimerkiksi rautateiden nopeusrajoituksina ja junaliikenteen häiriöinä

on historian ivaa että rikas suomen tasavalta ei tunnu pystyvän pitämään huolta köyhän suomen suurruhtinaskunnan rakentamista rautateistä

demokratiat ovat tunnetusti huonoja radanrakentajia liikenneinvestoinnit kun kantavat hedelmää vasta vuosikymmenten kuluttua kauan sen jälkeen kun rahat ratoihin laittaneet poliitikot on jo vaihdettu toisiin

arvoisa puhemies

tulevina vuosina meidän on pakko harkita tie rata ja vesiväyläverkoston karsimista koska kaikkia teitä ratoja ja vesiväyliä ei tällä rahoituksella yksinkertaisesti ole mahdollista pitää ajettavassa kunnossa

erityisesti haluan kiinnittää huomiota viestintäviraston määrärahoista toivottavasti vahingossa unohtuneisiin kansallisen tietoturvaviranomaisen ncsa fin määrärahoihin

tämä unohdus ei saa toistua

lentoasemiin ja lentoliikenteen ostosopimuksiin osoitetuilla lisämiljoonilla olisi ollut mahdollista nopeuttaa seinäjokioulu radan rakentamista ja hidastaa suomen rata ja tieverkoston rappeutumista

arvoisa puhemies

sen sijaan investoinnit toimintatapojen muutoksiin tieto ja viestintäteknologian avulla voivat maksaa itsensä takaisin hyvinkin nopeasti mutta riskit ovat suurempia

jos valtion laitoksissa vaikkapa täällä eduskunnassa osattaisiin laskea kuinka paljon työtä ja aikaa ja etenkin rahaa palaa vanhentuneiden työvälineiden ja työtapojen vaatimaan ylimääräiseen työhön rahat ajan ja työnmukaisiin työvälineisiin löytyisivät hyvin nopeasti ja sen jälkeen vielä kysyttäisiin riittääkö vai tarvitaanko lisää

arvoisa puhemies

todellisuudessa maailma muuttuu nyt nopeammin kuin kertaakaan aiemmin ihmislajin historian aikana ja myös maailmantalous kansantalous ja työmarkkinat sekä jopa työ itse ovat murroksessa

eduskuntatyö on vain niin intensiivistä ja kiinnostavaa että on suuri riski että täällä ei huomaa ympäröivän maailman muutoksia ja näinä aikoina niitä riittää

arvoisa puhemies

ja hyvä niin on nurinkurista että samaan aikaan kun me olemme saaneet ympäristömme fyysistä esteettömyyttä parannettua esimerkiksi vasta avattu eduskunnan uusi esteetön sisäänkäynti on maksanut pitkän sentin olemme kuitenkin rakentaneet entistä korkeampia virtuaalisia kynnyksiä joita eri tavoin esteellisten on vaikeaa ellei mahdotonta ylittää

arvoisa puhemies

päinvastoin esimerkiksi freelancereiden ja itsensätyöllistäjien unohtaminen uudesta työttömyysturvalaista kertoo hallituksen vieraantuneen nykymaailman työelämän arjesta

esteettömyys asettaa vaatimuksia tietoyhteiskunnan tuotteille ja palveluille aina televisioista puhelinpalvelukeskuksiin ja lippuautomaatteihin saakka

työelämässä surffataan työstä ja ammatista toiseen parin kolmen vuoden välein kokonaisten teollisuudenalojen noustessa ja kuollessa ja ammattien osaamisvaatimusten muuttuessa

käytännössä esteettömyys tarkoittaa sitä että esimerkiksi verkkopalvelua pystyy käyttämään myös näkövammaisen puheselaimella tai teksti on skaalattavissa suuremmaksi ja että tärkeimmät tiedot ovat saatavilla myös selkokielisinä

on kuvaavaa ettei työministeri maininnut puheessaan digitalisaatiota lainkaan vaikka se on yksi hallitusohjelman kantavia teemoja ja työelämän muutosvoimia

pian puhutaan jo silppuelämästä jossa ihmiset ovat yhtä aikaa työsuhteessa yrittäjiä opiskelemassa uuteen ammattiin vanhempainvapaalla ja seuraavana vuonna kuntoutuspäivärahalla osa aikaeläkkeellä ja omaishoitajana

otetaan esimerkiksi eduskunnan kommunikaattorien nettiselain jota ei ikänäöllä enää pysty käyttämään lainkaan ei edes suurimmalla fontilla

arvoisa puhemies

se että aiemmat hallitukset ovat tuottavuusohjelmillaan epäonnistuneet suomalaisen työn tuottavuuden nostamisessa tarkoittaa vain sitä että kriisi on tällä hetkellä aiempaa pahempi ei sitä että meidän pitäisi unohtaa koko tuottavuus

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan kolme viidestä eurooppalaisesta hyötyisi sähköisten palveluiden esteettömyydestä sillä se parantaa myös niiden yleistä käytettävyyttä

viime vuodet työn tuottavuuskehitys on ollut jo negatiivista eli suomessa tehty työtunti tuottaa lisäarvoa vuosi vuodelta vähemmän mutta maksaa yhtä paljon kuin ennen

itse asiassa suomalaisten palkkataso on eurooppalaista keskikastia eli jostain syystä suomalaiset yritykset eivät saa suomalaisesta työvoimasta yhtä paljon irti kuin meidän kilpailijamaamme joissa talous kasvaa

keskittymällä työn hintaan me kuitenkin unohdamme työn tuottavuuden ja jos työn tuottavuuskehitys jatkuu edelleen negatiivisena me joudumme laskemaan työn yksikköhintaa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen

sen sijaan meidän on kaikin keinoin parannettava työn tuottavuutta eli investoitava investoitava uusiin toimintatapoihin ja ne mahdollistavaan osaamiseen ja teknologiaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla

silloin tuloksena on aito tuottavuusloikka ja siitä seuraava suomalaisen työn kilpailukyvyn paraneminen ja siitä seuraava työllisyyden paraneminen

budjetin liikennepoliittisena painopisteenä on tosiaan vanhan liikenneverkon korjaaminen

kukaan ei kiistä rata ja tieverkon korjausvelan kasvua mutta nostaako kuoppien paikkaaminen tosiaan kansallista kilpailukykyä niin että suomalaiset tuotteet käyvät jälleen kaupaksi

yleisradion osalta on pakko todeta että on ennenkuulumatonta että hallitus puuttuu ylen rahoitukseen ja ilmeisesti myös yleisradio lakiin oppositiota kuulematta

yleisradiosta ei saa tulla päivänpolitiikan pelinappulaa

ihan vaan nyt muistutukseksi että pakottava lainsäädäntö on juridinen termi aivan samalla tavalla kuin tahdonvaltainen lainsäädäntö ja niillä on tietty määritelmä lainsäädännössä

sodan ja rauhan välille on syntynyt harmaa alue jota kuvaavat pienet vihreät miehet hybridisota ja disinformaatio

tämä eduskunnan arvovallan tai kansanvallan samaan aikaan suomen valmistautumista kyberuhkiin on verrattu helsingin kaupungin citykanien torjunnan resursseihin eikä kyse ole suurista summista

arvoisa rouva puhemies

suomen historian kantavana teemana on yli vuosisadan ajan ollut suomalaisen sivistyksen suomalaisen osaamisen ja suomalaisen kulttuurin kasvattaminen

kovinakin aikoina tämä maa on investoinut koulutukseen ja tutkimukseen koska olemme tienneet suomalaisten tulevaisuuden riippuvan osaamisesta ja sivistyksestä

sipilän hallituksen ohjelma on suomen historiassa ensimmäinen jossa tavoitteeksi asetetaan suomalaisten koulutustason lasku yliopistotutkintojen määrän lasku

usein hallitusohjelmien kirjaukset jäävät kuolleiksi kirjaimiksi mutta tällä kertaa hallitus on totisesti käynyt tositoimiin ja päättänyt ensi töikseen leikata opetuksesta ja tutkimuksesta miljardeja euroja

suomalaisen osaamisen ja tutkimuksen alasajon jälkeen hallituksen on aivan turha tulla puhumaan jostain kansallisesta kilpailukyvystä ja tuottavuusloikasta

miten esimerkiksi kiina ja intia ovat nousseet maailmantalouden suurvalloiksi

kemikaaleja koneita puujalosteita elektroniikkaa insinöörien suunnittelemia tuotteita joiden tuotannon insinöörit ovat suunnitelleet

tulevaisuus ei lupaa kuitenkaan hyvää sillä tekniikan perustan eli matematiikan osaamisen taso laskee pitkän matematiikan kirjoittajien määrä laskee ja diplomi insinööriopintoihin pyrkivien abiturienttien määrä suorastaan romahtaa

muutama sana koulutusviennistä eli suomeksi eta alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta kerättävistä lukukausimaksuista eli tutkintojen myynnistä

miltä mahtaa suomalaisesta pääsykokeissa hikoilleesta opiskelijasta tuntua kun vieressä istuva ulkomainen kurssikaveri on ansainnut opiskelupaikkansa rahalla

valtaosa opiskelijoista opettajista ja tutkijoista on suomalaisia vaikka monien tutkimusten mukaan uusia ajatuksia syntyy parhaiten yhteisöissä joissa on erilaisia erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevia ihmisiä

suomen yliopistoihin tulisi pikemminkin houkutella ulkomaalaisia opiskelijoita stipendeillä kuin torjua heidät lukukausimaksuilla ja jakaa drinkkilippuja yökerhoihin jotta mahdollisimman moni jäisi valmistuttuaan suomeen

riskinä onkin että yliopistot keskittävät resurssinsa maksavien asiakkaiden anteeksi opiskelijoiden palvelemiseen ja muut saavat heikompaa opetusta

en aio puhua ydinvoimalaonnettomuuden mahdollisuudesta en suomen ydinvoimaloilta puuttuvasta vastuuvakuutuksesta en sähkönkulutusennusteiden mulkkaamisesta yläkanttiin juuri ennen päätöstä

vaikka emme pohtisi ydinjätteiden vuosituhansista tulevaisuutta meidän on joka tapauksessa ydinvoimalapäätöstä tehdessämme pohdittava suomen ja maailman tulevaisuutta vuosisadan verran eteenpäin

nykyteknologialla ydinvoimalan turvallinen purkaminen on nimittäin hyvin kallista paljon kalliimpaa kuin aiemmin ennakoitiin paljon kalliimpaa kuin suomalaiset voimayhtiöt ovat purkamista varten rahastoineet

scientific american lehden mukaan monissa vuosikymmeniä toimineiden ydinvoimaloiden rakenteissa on tällaisia neutronisäteilyn aiheuttamia materiaalimuutoksia niin paljon niissä on niin paljon nimenomaan radioaktiivista kobolttia että niitä on käsiteltävä korkea aktiivisena jätteenä

jäähdytysaika antaa myös purkuteknologialle aikaa kehittyä ja purkamisen rahoittamiseksi kerätyille rahastoille aikaa karttua edellyttäen tietysti ettei vuosisadan varrelle satu yhtään niin pahaa talouskriisiä että rahastojen pääomat katoavat

ydinvoimalan ylläpito ja huolto edellyttää vakaata yhteiskuntaa liki sadan vuoden ajan etenkin kun otetaan huomioon ydinvoimalassa käytetyn polttoaineen jäähdyttäminen ennen sen loppusijoitusta

neuvostoliiton romahdus ja siitä seurannut ydinturvallisuuden laajamittainen pettäminen on hyvä esimerkki siitä miksi ydinvoiman turvallisuus edellyttää vakaata yhteiskuntaa

tähän asti suomen ydinvoimaloiden uraani on tuotu suomeen ulkomailta

ydinenergiasta aiheutuu suurimmat välittömät ympäristöongelmat nimenomaan uraania louhittaessa rikastettaessa ja jalostettaessa ei ydinvoimalassa eikä loppusijoituksessa

kurilla tuurilla ja insinööritaidolla ydinvoimala voi selvitä pitkästä elinkaarestaan ilman ongelmia ja jätteiden loppukäsittelykin voi onnistua suunnitelmien mukaan vuosituhansiksi mutta uraanisauvojen tuotannon haitat ovat väistämättömiä ja välittömiä

tähän astihan uraanisauvat ovat tipahtaneet suomeen jostain muualta ilmeisesti joltain toiselta planeetalta eikä meidän ole tarvinnut täällä suomessa piitata niistä ympäristöhaitoista joita uraanikaivokset ympäristöönsä aiheuttavat

täälläkään tässä keskustelussa pidetyissä puheenvuoroissa ei näistä uraanikaivosten ympäristöhaitoista saati kaivosten ympäristön asukkaille aiheutuvista terveyshaitoista ole puhuttu juuri lainkaan

maailman suurimmat uraanikaivokset sijaitsevat alkuperäiskansojen mailla

haitat jäävät heille mutta voitot käärivät kansainväliset kaivosyhtiöt ja sähköä uraanilla tuottavat sähköyhtiöt sekä tietysti me alihintaista sähköä tuhlaavat kuluttajat

ennemmin tai myöhemmin eduskunnalta kysytään saako myös suomalainen uraanikaivos rakennusluvan tai kaksi tai peräti kolme eikä siinä luvussa kuulkaa ole tsoukin häivääkään

se joka tässä käsittelyssä kannattaa ydinvoiman lisärakentamista mutta siinä käsittelyssä vastustaa uraanikaivoksen rakentamista on yksinkertaisesti joko moraaliton tai hyvin hyvin epälooginen ihminen

olin itse useissa näistä projekteista mukana ja olin itse tutkijana ja opettajana teknillisessä korkeakoulussa silloin kun sitä sukupolvea joka nokiaa sitten myöhemmin jatkoi koulutettiin

arvoisa puhemies